sillä on laaja tehtävä

toisaalta sekä sosiaaliturvan parantamisessa yhtenäistämisessä selkeyttämisessä että myös sellaisen kannustavuuden lisäämisessä jolla saadaan ihmisiä töihin paremmin

tästä hyvä esimerkki on sakn viime vaalien edellä harjoittama mainonta josta syntyi vahva mielleyhtymä vaaleihin tai esimerkiksi parhaillaan usassa terveydenhuollon uudistukseen liittyvät kyllä ja ei kampanjat

hieman pitemmällä aikavälillä julkisten talouksien mittava velkaantuminen yhdessä runsaaksi kasaantuneen likviditeetin kanssa saattavat puolestaan aiheuttaa inflaatiopaineita ja tarvetta talouspolitiikan kiristämiseen

arvoisa puhemies

eduskunnalle on toimitettu luettelo hallituksen esityksistä ja selonteoista jotka on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella

tämä on perimmältään tausta sille että myös julkiset taloudet menevät tällaiseen alijäämään ja tätä alijäämää on luonnollisesti toivottavasti nyt taakse jäänyt lama entisestään syventänyt

mutta oma merkityksensä säästöjen saavuttamisen kannalta on myös sillä että yhtenäisiin ratkaisuihin kalliin tietotekniikan kehittämisessä on päästävissä ja edessä olevalla rahoituspäätöksellä on luotava malli jossa viime kädessä rahahanojen säätelyn avulla voidaan säätää myös säästötavoitteiden saavuttamisesta

keskustan eduskuntaryhmä panee myönteisesti merkille sen voisi sanoa rakentavan otteen joka myös palkansaajajärjestöillä tämän vuoden puolella on myös julkisissa esiintymisissä ollut

tässä yhteydessä en käy sitä hallinnonaloittain tarkemmin läpi

sakn mainoskampanjaa tuskin mikään puolue on sisällyttänyt tuki ilmoituksiinsa mutta silti jokaisella suomalaisella on käsitys mitä puolueita kampanjalla haluttiin tukea

mutta sitten jos ajatellaan että pitäisi tehdä tällainen vähän niin kuin puolustusselontekoa vastaava talouspolitiikan linja niin kysynpä vain että jos me olisimme kaksi vuotta sitten tehneet tällaisen miten hyvin se olisi vastannut nyt tähän kriisiin

hallituksella ei ole samaa ylellisyyttä kuin oppositiolla joka voi ajatella vain seuraavia vaaleja

nämä selonteot ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi ajoittain neljän vuoden välein hakea sitä yhteistä analyysia ja johtopäätöksiä ja tämä on työ joka vaatii parlamentaarista yhteistyötä

kyllä se komiteassa tulee hyvin tarkkaan harkittua

äänestyksiäkin oli mutta valtaosaltaan tämän vuoden talousarviosta vallitsi yhteisymmärrys

suomen kansantalouden avoimuuden voimakas kasvu korkeasuhdannevuosina sekä teollisuuden suuri osuus olivat kuitenkin lisänneet merkittävästi kansantalouden haavoittuvuutta maailmankaupan romahtaessa

viime syksynä tämä poliittinen siipi työväenliikkeestä oli aika paljon aggressiivinen sanonnoissaan mutta minä uskon että tässä suhteessa myös maltillisuus asioiden vakavuuden edessä on nyt yhteistä kaikille

arvoisa puhemies